hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä ja korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisterin järjestämisestä olevan lain muuttamisesta voisi sanoa että on muuten samassa hengessä kuin äsken käytiin keskustelua eli voi sanoa että sama tähtäin

nämä ovat erinomaisia esimerkkejä siitä missä tuottavuutta voidaan lisätä missä se tuo myös vaikuttavuuden puolella oleviin resursseihin vahvistuksia

samoin lautamiesuudistuksen tavoitteena oli että pystytään vahvistamaan juuri meidän käräjäoikeuksiemme tuomarinvirkoja

onko meillä käytävä vakavampi yhteiskunnallinen keskustelu miten me luomme vakaampaa yhteiskuntaa jossa meillä myös nuorilla kasvuikäisillä on huomattavasti miten sanoisi kovempi pohja lähteä kasvamaan

tässä on tietenkin pieni epäselvyys vielä ovatko ne varmasti kohdentuneet sinne käräjäoikeuksien tuomarinvirkoihin vai eivät

ensinnäkin hallituksen esityksen tavoite on varmistaa se että päästään siirtymään sähköiseen ylioppilastutkintoon ongelmattomasti lainsäädännön näkökulmasta ja samalla ajantasaistaa voimassa olevaa käytäntöä ja sähköisen ylioppilastutkinnon aiheuttamia muutoksia sekä myös selkiyttää tiettyjä tulkinnallisia lain kohtia

on totta että tuomioistuimissa on huimat hävettävät jonot

osa ratkaisua lienee se että me vahvistamme resursseja joko siten että rahallisesti saamme niitä lisää tai sitten siten että me kohdistamme oikeusministeriön alalla resursseja uudella tavalla

meidän tulee kyseenalaistaa meidän koneistomme ja miettiä onko vaikuttavampia keinoja tehdä

arvoisa puhemies

muutamia ajatuksia valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksesta joka on jälleen kerran ajatuksia herättävä ja oikeita asioita nostava

jotain vikaa on todettava tässä meidän yhteiskunnassamme tapahtuneen kun vertaa sitä että me elämme varmasti niitä rikkaimpia vuosia rikkaimpia materiaalisesti mutta samaan aikaan me elämme eräällä tavalla henkisesti kipeimpiä vuosia

tarkastusvirasto on nostanut esille muun muassa vaikuttavuustavoitteet ja tiedot vastaavatko vaikuttavuustiedot asetettuja tavoitteita joita talousarviossa annetaan ja yleensä sitten raportoidaanko niitä tässä vuoden päättyessä

ylioppilastutkinnon koesuoritukset muodostavat laajan henkilötietoja ja salassa pidettäviä tietoja sisältävän tietoaineiston jonka säilymistä ei voimassa olevassa ylioppilastutkintoa koskevassa lainsäädännössä säännellä

meillä on tulossa liikkuva koulu hanke joka on erittäin tärkeä ja samaan aikaan meillä on myöskin lisää rahaa seuratoimintaan jotta voidaan toiminnanjohtajia palkata ensi vuonna sata kappaletta lisää

se kertoo siitä että talouskasvu ja sanotaan henkinen hyvinvointi eivät kulje itse asiassa rinta rinnan

edustaja satosen puhe oli erinomainen ja hän nosti erinomaisia asioita esille

tältä osin meillä on parantamisen paikka siinä että pystyisimme arvioimaan hallinnon rajojen ja sektorirajojen ylitse lainsäädännön vaikutuksia

edustaja mäkisalo ropponen nosti erittäin tärkeän asian esille nimittäin poikkihallinnollisuuden

mitä voisimme tehdä vielä lisää tällä sektorilla

on hyvä jatkossa tarkistaa että ne tavoitteet joita asetetaan myöskin raportoidaan vuoden lopussa

selvää on että seuraavat vuodet vaativat meiltä paljon oikeastaan lisää tuottavuutta ja myös pohdintaa ja priorisointeja siinä onko meillä esimerkiksi yritystukien jakamista vai ovatko ne niitä verotukia joita täällä on moitittu mitkä ovat kaikista vaikuttavin konsti

se tietenkin on selvää että jos eletään tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja lapset ja nuoret elävät vielä vaikeampia hetkiä laman aikana kun perheissä näkyvät työttömyys ja lomautukset niin kyllä tässä tämä ennalta ehkäisevä työ nousee hyvinkin tärkeään merkitykseen

jos puhutaan pienituloisista ihmisistä eläkemaksuja maksaa jokainen työssä käyvä ihminen on pienituloinen tai suurituloinen

asiantuntijakuulemisessa nousi esille että voisiko jotain asian puitteissa tehdä koska usein saattaa käydä niin että se kopiosta pyydetty maksu heikentää kokelaan mahdollisuutta tutustua sitten jälkikäteen koesuoritukseensa

arvoisa puhemies

sitä näkökulmaa ei ole kovinkaan paljon pohdittu millä hinnalla on saatu vähennettyä rikollisuutta millä hinnalla on saatu enemmän turvallisuutta millä hinnalla on saatu uusia työpaikkoja

kysymys on siitä voimmeko me esimerkiksi muuntokouluttaa näitä henkilöitä toisiin työtehtäviin joissa he minulle vahvempi ja riuusta ja pystyvät paremmin

edellisen laman leikkaukset koulujen terveydenhuolloissa ja kuraattoreissa olivat sellaisia että meidän itse asiassa pitäisi tehdä sinne panostuksia takaisinpäin vaikka rahalliset resurssit ovat hyvinkin vaikeat

tämä on oikeastaan semmoinen perustavaa laatua oleva kysymys ennen kaikkea kuntatasolla miten me saamme kuntien toimialarajat rikottua niin että keskiössä on ihminen se palvelujen käyttäjä eikä se yksikkö tai toimiala

opetus ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus valmistelevat tällä hetkellä yhdessä hallinnonalan valtakunnallisten rekisterien ja rekisterilainsäädännön uudistusta ja tavoite on että syntyisi tämmöinen yhteinen keskitetty integraatiopalvelu niin sanotusti koski johon on tarkoitus kerätä tietoa olemassa olevista rekistereistä opiskelijavalintarekisteristä ylioppilastutkintorekisteristä korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja uusista perustettavista rekistereistä

sisäiset korot joita täällä pääomalle lasketaan ovat kovin korkeat ja jollain tavalla olisi ehkä hyvä että ne sidottaisiin valtion veloista maksettaviin korkoihin jolloin ne olisivat todellisuudessa sitä mitä maksaisi ulkopuolelta otettuna laina

tarkastusvaliokunta on nostanut monta tärkeää asiaa sieltä vtvn kertomuksesta mutta ajattelin ottaa yhden täältä jossa puhuttiin paremman sääntelyn periaatteesta vaikkakin tässä oli mielenterveyspalvelut ja perusopetus

valitettava tosiasia on kun katsoo valtion hankkeita että meillä on hankkeita me osaamme valtavan hyvin kertoa mihin ne rahat käytetään mutta emme osaa kertoa mitä niillä aikaiseksi saadaan

tämä vaatii meillä asennemuutoksen ja samalla me pystymme myös saamaan erittäin merkittäviä säästöjä kuntatalouden puolelle koska jokainen ylimääräinen yhteydenotto kunnan sisällä maksaa ajallisesti ja myös sille on euromääräinen hinta

siltä osin parempi asiakaslähtöinen palvelu joka katsotaan prosessilähtöisesti tuo myös säästöjä ja samalla myös laadullisesti parempaa palvelua

esimerkiksi kaste hanke jota on vuosikausia tehty ei ole kovinkaan montaa asiaa jossa voidaan kertoa mitä vaikutuksia kaste hankkeella on saatu aikaan

arvoisa puhemies

tämä on huolestuttava ilmiö valtionhallinnossa kuten kunnissa koska tämä johtaa tilanteeseen että kustannuskipuilua kustannuspainesäästöjä ei olekaan näissä yksiköissä vastaavanlaisesti kuin on meidän ydintoiminnoissamme joissa pitkällä tähtäimellä kustannusrakenne muuttuukin siten että kiinteistöihin kuluu enemmän kuin henkilöstöön ja sitten kyseenomaisessa kiinteistötoimiyksikössä taas tapahtuu toisinpäin jolloin voimme sanoa että veronmaksajien rahat eivät mene oikeisiin kohteisiin

se mikä pohditutti on se että on erityisen tärkeätä että meillä myöskin näiden tietoinfrastruktuurien johtaminen on selkeästi yksissä käsissä ja valiokunta halusi korostaa opetus ja kulttuuriministeriön vastuuta hallinnonalansa tietoinfrastruktuurin kehittämisessä

aika usein meillä käy sillä tavalla että tehdään laki joka on erittäin hyvä sen yhden toiminnan kannalta mutta saattaa olla että meillä jossain kohdassa siellä prosessia tulee pullonkaula ja saatetaan aiheuttaa todellinen kaaostilanne

tilanne jossa nykyisen kunnallisveron ja valtionverotuksen osa alueen lisäksi olisi vielä maakuntavero on aivan mahdoton kun tiedämme samaan aikaan että eussakin halutaan päästä veronmaksajien kukkarolle

toinen näkökulma joka nousee vahvasti esille kertomuksessa on asia joka meillä on melkein päivittäin tai kuukausittain esillä velat ja valtion vastuut

voimme korjata lainsäädäntöä pala palalta siihen suuntaan että se on tarkoituksenmukaista ja ottaa huomioon hoitotyön arjen erilaiset tilanteet

tältä osin meillä on paikka miettiä poikkihallinnolliset vaikutukset oikeastaan jokaisen tekemämme lain tai budjettipäätöksen yhteydessä

asko seljavaaran ajatusta vähemmän poliitikkoja kannatan

tarvitsemme enemmän asiakasraateja kuin poliitikkoja pohtimaan hallinnollisissa elimissä

tässä kohdin on pohdinnan paikka myöskin mikä on valtioiden rooli onko valtioiden rooli olla kansalaisia varten yhteiskuntarakenteiden ylläpitämistä varten vai ovatko valtiot rahoituslaitoksia

uskon että alueemme on yhdessä enemmän erillisinä kuntina

uskon siihen että alueiden terve kilpailukyky jolla kilpailemme toistemme kanssa luo jotain uutta jolla voimme myös menestyä

tällä hetkellä kun seuraa mitä euroopassa tapahtuu ja mitä me täällä suomen eduskunnassa teemme alkaa tuntua siltä että valtiot alka vat olla pankkitoimijoita

suuren miljoonakaupungin synnyttäminen saattaa johtaa siihen että yhden alueen merkitys korostuu ja sitä kautta myös maamme joustavuus vähenee

sijoitamme rahaa evmään olemme rakentaneet ervvn vahvistamme imfää

totta kai on poliittisen päättäjän tiedettävä kaikki ne hyvät ja huonot puolet ja jos valitaan se epätyydyttävämpi vaihtoehto niin tiedetään että siihen liittyy niitä negatiivisia puolia

tällä hetkellä pohditaan pitääkö euroopan investointipankille antaa lisää rahaa tarvitaanko projektibondeja tarvitaanko bondeja valtioiden bondeja

tämä laki ei pakota ketään ottamaan tätä käyttöön se on paikallistasolla itse päätettävissä jolloin uskon paikallistason ammattilaisten ammattitaitoon

missä kohdin tulee se raja vai onko meidän myönnettävä että valtiot ovatkin rahoitusinstansseja jotka rahoittavat toisiansa vai pitääkö jossain kohdin kysyä miksi markkinat eivät toimi

kannatan ed

tietenkin lähtökohdat lähtevät siitä että valtioiden taloudet ovat huonosti hoidettuja eikä valtioiden luottokelpoisuus ole kovinkaan hyvä johtuen valtioiden kestävyysvajeesta

mitä laki sitten tarkoittaa potilaan kannalta

kosken tekemän selvityksen mukaan lääkäreiden ja hoitajien välisen työnjaon kehittäminen johtaa siihen että potilaat pääsevät nopeammin hoitoon

meille on tullut käsille muun muassa stmstä ja vmstä useita tutkimuksia ja selvityksiä joissa todetaan että meillä on pitkiä jonotusaikoja edelleen perusterveydenhuollon puolelle

aloittaisin kohdasta kannustavuus työntekoon joka on ehkä jäänyt vähän vähäisemmälle keskustelulle

arvoisa puhemies

samaan aikaan me tiedämme myös että osa näistä sijoittajista saa keskuspankista sen vastaavan rahasumman prosentin korolla

jatkokehittelylle jää vielä paljon tilaa

ei ole tarkoitus että ihminen joutuu elämään työttömyysturvan varassa vaan ennen kaikkea meidän tehtävämme on varmistaa että ihminen pääsee töihin ja työllistyy ja sitä kautta pystyy saamaan oman elantonsa

arvoisa puhemies

esimerkiksi laboratoriolähetteiden antaminen rutiinitilanteissa tulisi tehdä helpommaksi myös hoitajille

he ovat oikeastaan meillä niitä köyhyysloukussa olevia

tulisiko itse asiassa valtioiden ja meidän valtioidemme näiden uusien mekanismien ottaakin suoraan rahat ekpstä ilman sitä että me maksamme katteet välistä

arvoisa puhemies

toivottavasti myös lainsäädännössä pääsemme jatkamaan tämän lain jatkeena laboratorio ja muiden lähetteiden antamisoikeuksia

hankintakiellot ja rekrytointikiellot ovat jo arkipäivää

a kysymys oli tietenkin moraalista että meillä on jokaisella velvollisuus tietää mistä ne rahat tulevat b se jota ehdotin oli juridinen kysymys

korkeaojan kanssa olen samaa mieltä siitä että nyt täytyy olla todella varovainen siinä ketkä lähtevät leikkaamaan julkisia talouksia

edustaja vehviläinen nosti täällä esille että täällä ei köyhimpiä auteta